keskusta ei hyväksy sitä että metsävähennys olisi valtiontukea ja siitä olemme tehneet omat esitykset samaten kuin kemera tuet tulee pitää verottomina myös jatkossa

kaikki toimet joita tehdään harmaan talouden talousrikollisuuden kitkemiseksi ovat erittäin tärkeitä ja tervetulleita mutta pitää tietysti erottaa tämä mittaluokkakin mikä meillä on tähän kokonaisuuteen

kaikkinensa erittäin mielenkiintoinen hallituksen esitys

kaikkinensa suuri asia mikä tulisi hallituksen mitä pikimmiten tehdä on yritysverotuksen kokonaisuudistus ja sen tarve

ymmärrän ja olen erittäin vahvasti sen takana että työmarkkinaratkaisu piti saada mutta aika lujaa nyt vedetään kyllä hallituksen vanhat esitykset tässä sitten kölin alitse

meillä on selkeästi useitakin kohtia joissa me tarvitsisimme uudistusta esimerkiksi innovaatiovähennysten osalta riskirahoittamisen osalta ja viime aikoinakin paljon julkisuudessa olleen rajattoman korkovähennysoikeuden osalta

rakennusalallahan siirryttiin tähän käännettyyn alv järjestelmään ja kokemukset sieltä ovat erittäin hyviä

meillä on selkeä ongelma rajoittamattoman korkovähennyksen osalta monikansallisten yhtiöitten osalta ja myös siirtohinnoittelun osalta

toivon että näitten osalta hallitus tulee tuomaan esitykset mahdollisimman pian koska näissä kohdissa suomen valtio menettää rahaa satoja miljoonia tällä hetkellä

minun oma arvioni on että monetkaan näistä jotka sitä kauppaa hyvin satunnaisesti tekevät eivät miellä omaa asemaansa käännetyssä alvssä eivät tänä päivänä tiedä edes mitä se tulee tarkoittamaan koska kyseessä ovat useinkin sellaiset että on se vaihtolava jossain verstaan perällä ja se ehkä kerran vuodessa tai kahdessa tyhjennetään ja myydään

mutta oikeastaan se minkä haluaisin tämän perusteella sanoa on se että on syytä seurata tulevatko tämän hallinnolliset kustannukset olemaan kohtuuttomat siitä saataviin hyötyihin ja vaikutuksiin nähden

valtiovarainministeri kutsuu oppositiota mukaan kehittämään kansallista taloutta ja toisaalta opposition puolelta kutsutaan myös hallitusta mukaan oikeastaan tämmöiseen kansallisuuskampanjaan koska kotimaisen talouden tukevoittaminen on ehdottomasti tärkeintä mitä seuraavina vuosina tulee tehdä

valitettavasti nyt vain otan yhden esimerkin tästä hallitus on ollut korottamassa merkittävästi turpeen verotusta käytännössä tekemässä turpeen kilpailukyvyttömäksi korkealla verotuksella

sitten tässä tuli solidaarisuusverosta

arvoisa rouva puhemies

aina välillä julkisuudessa käydään keskustelua siitä mikä on kansalaisten kriisitietoisuus talouden tilasta ja tuntuu että se keskustelu pitäisi levittää myös tänne koska julkisen talouden velka on tällä hetkellä siinä pisteessä että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä nämä talouden sopeuttamistoimet joita hallitus on esittänyt ja jotka tullaan tekemään

sen lisäksi tarvitaan kasvua joka tulee kärkihankkeitten kautta plus rakenteellisia muutoksia

me olemme esimerkiksi naapurimaata ruotsia perässä huimasti

eli panostukset kasvuun ja sitä kautta työpaikkojen luomiseen ovat ihan selkeä päämäärä tällä hallituksen ohjelmalla ja tällä budjetilla

arvoisa herra puhemies

tiedämme hyvin että niiltä osin kuin sitä kuljetusyhtiöt voivat laittaa se menee hintoihin eli asiakkaan maksettavaksi mutta jo ennestään vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalle kuljetuspuolelle jää siitä aimo osuus myös maksettavaksi

siksi olemme esittämässä vastalauseen mukaista lausumaa siitä että me menisimme tähän palautusjärjestelmään

sen johdosta olemme vastalauseen mukaisesti esittämässä lausumaehdotusta

eduskunta edellyttää että hallitus aloittaa raskaan liikenteen polttoaineveron palautusjärjestelmän valmistelun ja tuo sen viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi

ja jos sieltä tulee tämä klassinen että oikeansuuntaista mutta riittämätöntä niin kyllä sielläkin jossain tulevat sitten rajat vastaan

hän sanoi että hallitus ei vienyt mitään eteenpäin harmaan talouden ohjelmasta

edustaja rajamäki tietää erittäin hyvin että huomenna valtiovarainvaliokunnassa on käännetyn alvn mietintö olemassa eli hiukan tarkennusta tähän lausuntoon

toisaalta pitää huomioida että valmisteverot joita tällä hetkellä hallitus ajaa ja joihinka painopiste tulisi muussa tapauksessa siirtymään ovat enemmän tasaverokehitystä edistäviä tekijöitä kuin kulutuksen verottaminen

en ottanut kantaa siihen onko se hyvä onko se huono

ja tämä on erittäin myönteinen asia niille henkilöille jotka kokevat taloudellisesti erittäin vaikeana ne hetket joita kauppareissut tänä päivänä heille tuottavat

on mielenkiintoista myös kuulla se että nyt tällä hetkellä jo kokoomuspuolelta alkaa tulla ymmärrystä siihen että yleisen alv prosentin nostaminen on ainut keino jolla valtion taloutta voidaan tasapainottaa

keskusta on tehnyt erittäin vahvan kasvuohjelman ja me tulemme esittämään sillä kuinka suomen tulisi tällä hetkellä varautua tähän taantumaan joka meitä on odottamassa

ei pidä paikkaansa

täällä käytiin erittäin hyvä ja mielenkiintoinen debatti myös lehtien alv kohtelusta ja kyllä on selvä että mikäli nämä tutkimustiedot ja havainnot mitä tämä alvn ulottaminen lehtipuolelle aiheuttaa pitävät paikkansa niin on vaikea kuvitella että hallitus olisi ottanut tämän ohjelmaan

edustaja zyskowicz on siinä oikeassa että me emme kevennä keskituloisten verotusta niin paljon kuin hallituksen esitys

niin paljon kuin hallituksen esitys

arvoisa puhemies

oletan että tämä esitys on sellainen johon jopa oppositio voi yhtyä toisin kuin äskeisen keskustelun perusteella mitä tässä kuuntelin

kyseessä on siis verosopimus espanjan kanssa joka on tietysti julkisuudessakin herättänyt aika paljon keskustelua ja vihdoin ja viimein tämä saadaan nyt sitten satamaan meidän osalta

tämä on mielestäni aika selkeä osoitus niistä virhearvioinneista joita hallitusohjelmassa on tehty ilman että on tunnistettu sitä dynamiikkavaikutusta joka näillä päätöksillä tulee olemaan

tämä alkoi viime hallituskaudella oli varmaan valtiovarainministeri urpilainen joka aloitti nämä keskustelut ja kysehän on lähinnä siitä että yksityiset eläkkeet tulevat nyt sitten verotuksen piiriin

arvoisa puhemies

näillä perusteilla kannatan edustaja kallin tekemiä esityksiä ja toisessa käsittelyssä myös tätä lehtien alv korotuksen hylkäämistä

eli tullaan tekemään verotussopimus että se tulee lähde ja asuinvaltion kesken ja siinä niin sanotulla käänteisellä hyvitysmenetelmällä tullaan tulon kaksinkertainen verotus poistamaan

käytännössä

jos henkilö asuu espanjassa saa suomesta eläkettä niin hän maksaa espanjassa veron ja suomi verottaa sitten oman mutta niin että suomi netottaa sen espanjassa maksetun veron

eli niin sanottu verovapaus espanjassa loppuu tämän tiimoilta

sitä mikä tämän taloudellinen vaikutus tulee olemaan on hyvin vaikea sanoa koska toisaalta mennään niin päin että suomessa verotetaan pieniä eläkkeitä vähemmän kuin espanjassa

mutta tämä tulee nyt sitten lisäämään myös sen että vuokratulot ja luovutusvoitot tullaan jatkossa verottamaan asunto osakkeista täällä mikä tulee varmasti vaikuttamaan

tämä etenee sillä tavalla että kun suomen eduskunta on tämän hyväksynyt niin se menee espanjan parlamentin hyväksyttäväksi ja niin kuin hyvin tiedetään heillä on lievähkö poliittinen ongelma siellä menossa

ukkolan puheenvuoroa kommentoin siltä osalta että ensinnäkin kun näitä kieltoja haetaan pääsääntöisesti kyseessä ovat henkilöt joiden ammatti on sellainen että he ovat saaneet tämän turvakiellon

henkilöitä

eli tämä ei missään nimessä ole julkisuuden henkilöitten suoja ei missään nimessä

kun tässä viitataan perustuslailliseen syyhyn niin täytyy ottaa huomioon että perustuslakivaliokunta on useampaan otteeseen todennut sen että toinen perusoikeus ja sen edistäminen mahdollistaa sen että tähän voidaan mennä ja kyllä kansalaisen turvallisuus on perusoikeus joka tulee tässä tilanteessa olemaan ehdottomasti vahvempi

tässä rapsakkaan tunnin debatin jälkeen huomasin etten ollut niin hirveästi mokannutkaan vaikka en muistanut esittelypuheenvuoroa tälle hallituksen esitykselle etukäteen pyytääkään

herra puhemies

tietysti pitää ensimmäisenä sanoa edustaja kumpula natrille kun hän sanoi että päivän tärkeintä antia on se mikä on keskustan linja täällä että minun käsitykseni mukaan meillä on käsittelyssä tuo uusi keltainen kirja joka on valtion budjetti seuraavalle vuodelle

ehkä nyt kuitenkin on hyvä sanoa se että tässä on kuitenkin esitys jonka takana hallitus on ja tämä on verotusta keventävä

tässä on myönteisiä asioita se että tämä kaventaa tuloeroja erittäin myönteinen asia ja sitten myös se että kertymä ja poistumaprosenttien muutoksella saadaan tämä painotus työtulovähennyksestä kohdistumaan entistä enemmän pieni ja keskituloisiin

sitten täytyy myös muistuttaa siitä että tämä hallitus on rakentanut tämän koko hallitusohjelman epärealistiselle pohjalle

liikkumatilat tietysti ovat tässä taloudellisessa tilanteessa pienet eli ei päästä suuriin mutta painopiste on nimenomaan työn verotuksen alentamisessa

tämä on periaatteessa aika tekninen ja selkeä hallituksen esitys ja voisiko sanoa pikkuhiljaa silmukka kiristyy

eli tässä on kyse automaattisesta tietojenvaihdosta finanssilaitosten välillä ja suomessa asuvan henkilön omaisuudesta ulkomailla ja päinvastoin

se on selkeästi hallitusohjelmassa kirjattu että liikkumatilaa tullaan käyttämään työn verotuksen keventämiseen ja tästä on hyvin vahva yhteisymmärrys olemassa myös kaikkien asiantuntijoitten keskuudessa

kyseessä on siis erityislaki jonka perusteella vaikeavammaiset yrittäjät on vapautettu arvonlisäverosta tietyin edellytyksin

tämä on voiko sanoa valitettavasti jo perinteinen lakiesitys joka on jouduttu tekemään sen vuoksi että eu ei mahdollista meille pysyvää ratkaisua tässä muodossa tämän ongelman ratkaisemiseksi

ja kun tässä äsken kuulutettiin harmaan talouden toimia niin tämä on yksi selkeä sellainen jolla tullaan laittamaan entistä tiukemmalle henkilöitä jotka ovat kiertäneet verotusta

täällä on omaisuuden luovutustappio josta on jonkin verran käyty keskustelua

mutta verojaostossa on hyvin tärkeänä pidetty sitä että kyseiset vastuulliset ministeriöt ratkaisevat tämän asian sillä tavalla että tämä vammaisten vaikea taloudellinen tilanne tullaan ratkaisemaan kestävällä tavalla että meidän ei tarvitse voisiko sanoa yllyttää kansalaistottelemattomuuteen että säädämme täällä lakia joka on eu säädöksiä vastaan

eli sen mielikuvan luomisen sijaan jota nyt selkeästi koko ajan sosialidemokraatit yrittävät tehdä olisi ihan hienoa teiltä että erottaisitte nämä kaksi termiä

mutta on tietyllä tavalla jopa eduskunnan arvovallalle nöyryyttävää että me joudumme vuosittain tämän uudistamaan ja tällä tavalla mahdollistamaan vaikeavammaisille heidän erilaisen alv kohtelunsa

itselläni on kyllä erittäin vahva usko toisin kuin tuntuu että hallituskausittain harmaata taloutta saadaan suitsittua että kyllä tämä on erittäin pitkäkestoista asiaa

tämä tulee menemään yli hallituskausien ja tätä tulee jatkaa

arvoisa herra puhemies

meillä on erittäin voimakas halu lisätä kasvua työllistävyyttä ja sitä kautta vahvistaa taloutta

minä pikkasen hämmästelen opposition asennetta tähän että kotitalousvähennyksestä nyt kun sitä nostetaan eivät pienempituloiset pääse hyötymään

itse näen sillä tavalla että monille pienempituloisille tämä on nimenomaan kädenojennus siinä että jos heillä on suurempia remontteja tämä on ehdottomasti heille edesauttava tekijä siihen että he pystyvät lähtemään pienemmilläkin varoilla tekemään merkittäviä remontteja joita nyt ovat esimerkiksi energiaan liittyvät ympäristöasioihin liittyvät remontit

arvoisa rouva puhemies

sen suhteen lähdetäänkö asunto osakeyhtiölakia sen vuoksi muuttamaan olisin hyvin skeptinen

ja miksi tämä on poistuva niin meillä koko ajan tämä jäteongelma poistuu koska kyseessähän on siis kannustintyyppinen ympäristövero jolla ensisijaisena tarkoituksena on ympäristötavoitteet ja se että vähennetään jätteitten kaatopaikkakäsittelyä

oikeastaan tässä tulee väkisinkin sellainen tunnelma että oppositio vastuunpakoilijana valitsee kuolemanpelossa itsemurhan kun taas me hallitus vastuunkantajana uskomme siihen että hoito auttaa tässä tilanteessa

me olemme kuulleet täällä huomattavan määrän sosialidemokraattien kritisointia tekemättömyyksistä mutta aivan kuten eduskuntaryhmämme puheenjohtaja kalli viittasi ed

toivon mukaan siellä nyt päästään sitten uuteen tilanteeseen uuden orgaanisten jätteitten kaatopaikkakiellon vuoksi

jaosto ja valiokunta halusivat tästä huomauttaa ministeriötä että he tulevat yhdessä tulli ja ympäristöministeriö sitten hoitamaan että tämä valvonta tämän varastoinnin osalta tulee myös asianmukaisesti hoidettua

on aika selvää että jos katsotaan talous finanssipoliittisesti niin tämä ei ole kaikkein tehokkain veronkevennystapa tähän taloustilanteeseen mutta sosiaalisesti tämä on erittäin tasavertainen kohtelee kaikkia tasavertaisesti

se toisaalta tarkoittaa myös erittäin kovaa kilpailua jolloinka kyllä kaikki liikkumatila joka saadaan hyvin mielellään siihen hintaan laitetaan sen tiputtamiseen

tässä tilanteessa on vaikea kuvitella mistä löydetään ne henkilöt jotka siirtyvät yrittäjiksi luomaan uusia työpaikkoja

nämä mikroyritykset ovat usein henkilöyhtiöitä jotka eivät pääse nauttimaan siitä yhteisöveron alennuksesta jonka tämä hallitus on nyt päättänyt toteuttaa

tämä koko yritysveropaketti oikeastaan jonka hallitus toi on omalta osaltaan lisäämässä tuloerojen kasvua

mikäli olisi otettu pelkästään osinkoverouudistus sillä olisi ollut pienempi eli tuloeroja kaventava vaikutus

miksi esitämme tätä näille henkilöyhtiöille ammatinharjoittajille maa ja metsätalouden harjoittajille